tiedämme että lastentarhanopettajien työ ja ylipäätään työ päiväkodeissa on erittäin vaativaa ja rankkaa ja nyt kun kunnissa säästetään nämä ylitykset ovat johtamassa hyvin kohtuuttomiin tilanteisiin

tietovuotosivusto wikileaksista löytyi paljastavaa raportointia amerikkalaisia diplomaattiraportteja

kokemukset telakoiden edellisestä paremman työllisyyden jaksosta osoittivat että massiiviseksi paisuneet ongelmat lopettivat jopa yrityksetkin hallita tilannetta

siis kunta kerää edelleenkin veromiljardit ja lainsäädännön velvoittamana järjestää ne mutta ei tuota itse palveluja vaan ostaa ne enenevästi yksityisiltä palveluntuottajilta

laki tulisi ehdottomasti panna uuteen valmisteluun ja valmistelussa tulisi lisätä konkretiaa ja karsia tätä ylenpalttista

norjan ulkoministeriön mukaan heidän innostuksensa pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön liittyy pitkälti siihen että näin autetaan ruotsia ja suomea lähemmäs natoa

tiedän että houkutuksia palata menneeseen työehtojen basaarielämään telakoilla on edelleenkin olemassa

hallituksen linja on kokoomuksen linja ja kokoomuksen linja on ekn ja elinkeinoelämän valtuuskunnan linja

myös siitä on hyötyä jos pohjoismainen puolustusyhteistyö tuo ruotsia ja suomea lähemmäs natoa pehmentämällä julkista nato jäsenyyden vastaista oppositiota ja edelleen integroi ruotsin ja suomen asevoimia nato standardeihin ja käytäntöihin

mikäli suomalainen yksityinen palvelusektori ei kuntien omien hankkeiden varjossa pääse kehittymään riittävän vahvaksi joutuvat kunnat suuntaa muuttaessaan kääntymään palvelualan isojen kansainvälisten toimijoiden puoleen joilla on tarjota valmiita palvelukonsepteja suomenkin kuntien tarpeisiin

hämmästelin kun luin ministeri tuomiojan up uutispalvelulle antamaa haastattelua ja näkemystä jonka mukaan kummassakaan ryhmässä ei ole pyrkimystä muuttaa tätä asetelmaa

tässä ovat nämä kaksi rinnakkain

olisi kuitenkin hyödyksi koko suomelle ja sitä myötä myös verorahoista elävälle kuntasektorille että markkinaehtoinen palvelusektori kehittyisi maassamme mahdollisimman vahvaksi edistyneeksi ja innovatiiviseksi kasvun moottoriksi

kaiken kaikkiaan nyt lähetekeskustelussa oleva turvallisuus ja puolustusselonteko herättää lukuisia megaluokan kysymyksiä joista on syytä virittää perusteellista kansalaiskeskustelua ja aitoa parlamentaarista turvallisuus ja puolustuslinjausten käsittelyä

tuota kehityssuuntaa suomessa on viime vuodet tehokkaasti toteutettu vain sillä erolla että syntyneiden ja kasvaneiden palveluyritysten kotimaisuuden aika on jäänyt lyhyeksi

muun muassa lukuisia yksityisiä terveyspalveluyrityksiä on myyty kansainvälisille toimijoille ja sijoittajille ja tuossa kehityksessä valtio ja suomen itsenäisyyden juhlarahasto sitra on toiminut kätilönä kuntien ja yritysten yhteenkytkijänä ja tilapäisenä pääomasijoittajana ennen omistuksen luovutusta suuremmille kansainvälisille palveluketjuille

pelkään että uinahtanut tai rattailta pudonnut hallitusvasemmisto jossakin vaiheessa herää ja huomaa että keisarilla ei ole vaatteita ja että suomi on sotilaallisesti liittoutunut naton ja yhdysvaltojen kanssa

on ehdottomasti tässä kyllä annettava toverillinen tunnustus edustaja mustajärvelle suoraselkäisyydestä

turhaan ei pentagon tituleerannut jo viime vuonna suomea liittolaisekseen ohjuskauppoja puoltaessaan

kuntauudistuksessa otettu aikalisä on jatkon kannalta lohdullinen merkki kuntien vakavan vastarinnan vaikutuksista

tässä on kuitenkin palkansaajia vastaan hyvin räikeästi hyökkäävä hallituksen esitys jota on vastustettu laidasta laitaan ay liikkeestä yrittäjiin veronmaksajiin ja niin edelleen

tässä jos missä olisi ollut mahdollisuus laajaan painostusliikkeeseen joka olisi kohdistunut hallitukseen

muistan hyvin kun kamppailimme komennusmiesten kanssa raskaita jälkiveroja vastaan

se oli vähävoimaista koska meillä ei ollut tukenamme yhtään ainutta ammattiliittoa ainoastaan ammattiosastoja eri puolilta maata telakoilta ja asennustyömailta

kannatan yhteisen vastalauseen lausumaehdotusta jonka tässä puolustusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja niinistö esitteli

puhemies

tämä asevelvollisuuslain muutos näyttää kuitenkin jäävän koko vaalikauden ainoaksi esitykseksi jolla puututaan varusmiesten asemaan

peräänkuulutan tässä ay liikkeeltä todellista painostusvoiman käyttöä silloin kun tiedetään että ollaan varmasti oikeassa

hallituksen budjettiriihessä vesitettiin hallitusohjelman lupaus todellisesta vanhuspalvelulaista

tuo ilmoitus on täysin väärä viesti kaikille

se on omiaan vain lisäämään epävarmuutta laivanrakennuksen tulevaisuudesta suomessa ja turun seudulla

tämän pyrkimyksen taustalla eivät ole kuntien tarpeet ja mahdollisuudet hallita nopeasti kasvaneita ja kasvavia erikoissairaanhoidon kustannuksia tarpeet ovat terveydenhuollon palveluyritysten ja kansainvälisten toimijoiden tarpeet

puolentoista vuoden vääntö ja niin kävi että kuuden puolueen hallituksessa kokoomuksen tahto toteutui sitovat henkilöstömitoitukset ja riittävä rahoitus jäivät kaukaiseksi kangastukseksi

vanhasta kokemuksesta voin sanoa että irtisanomiset käynnistävät nuoren ammattityövoiman paon

asevelvollisten nuorille perheille leikkaus on tuntuva kun ottaa huomioon vaiheen jossa asevelvollisen palvelus on päättymässä ja palkkatuloja ei aivan heti ole luvassa tai ehkäpä työtäkään ei ole tarjolla

sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontaviraston valviran mukaan kanteluiden ja valvontatapausten määrät ovat rajussa kasvussa

eilen keskustelin juuri siitä että nuoria työntekijöitä on lähtenyt muun muassa norjaan

rahaa tehdään erikoissairaanhoidon palveluilla kunhan edelleenkin kaikkein kallein ja erityinen hoito pysyy julkisin varoin ja investoinnein rahoitetuissa keskussairaaloissa

tämä tarkoittaa kyllä tuhansien varusmiespalvelun suorittaneiden joutumista toimeentulotuen hakijaksi palveluksen päätyttyä

tällainen pienimittainenkin pako vaarantaa jäljellä olevan tilauskannan valmistumisen aikataulussa ja kannattavasti

yritysten palvelukonseptien laventamiseksi kuntien hallinnoimien julkisen palvelun vahvojen sairaanhoitopiirien asema on murrettava

kataisen hallituksen sopima rakenneohjelma leikkaa erityisesti vanhuksilta lapsilta nuorilta ja työttömiltä mutta ministerit eivät ole menettäneet optimismiaan

sen takia olisi ollut tärkeää että tämä olisi nimenomaan toteutettu kotiuttamisrahan palauttamisena ja budjetoitu se sosiaali ja terveysministeriön budjetista

suomen valtion joka kantaa tilauskannan rahoitusriskin lähes täydellisesti on puututtava telakkayhtiön suunnittelemiin rakennemuutoksiin ja mittaviin tuotannon ulkoistamisiin joilla irtisanomisia julkisuudessa perustellaan

hallitus on sitoutunut kehittämään markkinoita ei palvelujen laatua ja saatavuutta

kaiken kaikkiaan sekä kotiuttamisrahan palauttaminen että eläkekertymiin tehtävät korjaukset ja myös siviiliopintojen osalta palveluksen huomioiminen ovat tärkeitä

toivottavasti viimeistään syksyn kuntavaaleissa ja niiden tuloksia laskettaessa saman valaistuksen kokevat myös monet muut julkisen sektorin alasajoa vastustavat ja julkisten palvelujen laadun ja saatavuuden puolesta kamppailevat poliittiset voimat

äsken pääministeri kataista kuunnellessa tuli väistämättä mieleen bertolt brechtin runo propagandan välttämättömyydestä

vuosia jatkunut keinottelu ulkomaisella tuhansien tuhansien työntekijöiden halpatyövoimalla on syönyt telakoiden kannattavuutta ja rikkonut järkeviä ja tehokkaita toimintatapoja

minun mielestäni kyllä tämän poikkeuslain jatkamista täytyy erittäin tarkasti täällä eduskunnassa ja valiokuntakäsittelyssä kriittisesti punnita ja käyttää myöskin laajaa asiantuntemusta ja asiantuntemus ei todellakaan ole vain siellä kolmikantaringin sisällä

itse asiassa voidaan sanoa että tuo halpatyövoimalla keinottelu on ollut valtion erityisessä suojeluksessa

nimittäin tämän finanssikriisin myötä sijoitusten tuotto tulee pitkällä tähtäimellä olemaan kyllä hyvin alhainen

näköpiirissä on myös aika että maailman eläkerahastoista virtaa rahaa ulos paljon enemmän kuin sinne virtaa sisään ja tämä ei tietenkään ole omiaan lisäämään ainakaan eläkerahastojen sijoitustuottoja

valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan ja ryhmien puheenvuoroissa on toistettu rakenteellisten muutosten välttämättömyyttä suomen talouden syöksykierteen katkaisemiseksi

minusta tämän poikkeuslain jatkamisella kannustetaan kansainvälisiä riskisijoituksia kun pitäisi juuri kuten tässä lainaamassani lehtihaastattelussa pukkila toteaa asettaa ehtoja

puhemies

maanantaina puhutaan taas venäjää tiistaina ovat vuorossa puolan kielellä sähkötöiden opastukset sitten taas viron kielellä sisustuksen pintatyöt lvi työt puolan kielellä ja niin edelleen

historiallisen suuret kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien leikkaukset ja valtionosuusuudistus ajavat uusliberalististen oppien puhtaudella julkista sektoria alas heikentävät palveluja ja synnyttävät jo nyt tuhansia uusia työttömiä ja tietenkin pakottavat kuntia kiristämään kuntaveroja ja kurittamaan pienituloisia

päivittäin useita kymmeniä ellei satoja työntekijöitä kierrätetään ja halpatyövoimalla keinottelu jatkuu

muutenkin tätä ongelmaa koskeva valiokuntatyöskentely näytti näin ulkoa katsottuna varsin yksipuoliselta kun katsotaan esimerkiksi asiantuntijakuulemista

osa niin sanotusta kasvusta on kompensaatiota ansiotuloverotuksen muutoksista jotka vähentävät kuntien verotuloja

virheiden maksajiksi ei pidä panna kotimaisia ammattilaisia joiden osaamisen varassa on jatkossakin laivanrakennuksen tulevaisuus suomessa

myös mietintö on varsin ylimalkainen ja sisällöltään heikko ja jättää lukuisia kiistanalaisia kysymyksiä vaille vastausta

kuuden puolueen punavihreän hallituksen linja on kokoomuslainen näköalaton mutta hartaan yksimielinen siitä että julkisen kulutuksen ja investointien ylläpitämistä ei tarvita kansantalouden kysynnän ja työllisyyden ylläpitämiseen

valtiovallan on myönnettävä telakoille täysimääräinen innovaatiotuki energiatehokkaiden laivojen kehitystyölle tax lease veromalli on otettava määräaikaisena käyttöön korkeakoulujen ja telakkateollisuuden yhteistyötä on tiivistettävä ja valtion on toteutettava lähitulevaisuuteen lykätyt alustilaukset viipymättä

hallituksen budjettikehyslinja ei sisällä miltään osin taloutta elvyttäviä vain taloustaantumaa syventäviä elementtejä

euroopan työtätekevät kamppailevat talouskurijulistusten ja matokuurien keskellä

hyvä propagandisti tekee kaatopaikasta retkeilykohteen ja kun rasva loppuu hän todistaa että hoikka vyötärö kaunistaa ketä tahansa

hallituksen mielestä tarvitaan budjettikuria ja leikkauksia

selkänojaa haetaan brysselistä komissiolta ekpltä ja imfltä ja samalla toteutetaan ennennäkemätön yhteisöveroale joka pudottaa erilaisten pääomaan kohdistuvien verojen osuuden eun sisäisessä vertailussa ennätyksellisen alhaalle

miten kotipalvelut kohentuvat kun samaan aikaan koko kuntatalouden rahoitusta leikataan yli miljardilla ja vanhusten palveluasunnoista ja muista ympärivuorokautisen hoivan paikoista on jo nyt äärimmäisen kova pula

uskallan olla eri mieltä ministereiden kanssa siitä että euroalueen pankit pankkiirit ja suursijoittajat ottavat opikseen

ellei täällä kyetä tätä huojennusmenettelyä jatkamaan tämä järjetön jälkiverottaminen tulee ilman muuta jatkumaan

puhemies

gerontologian professori marja jylhä tiivisti asian tylysti

suomen hallitus on hyväksynyt eun talouskurisopimuksen siis pitkän askeleen liittovaltiota kohti

sopimukseen sisältyy myös lukuisia säännöksiä jäsenvaltioiden taloudellisen integraation tiivistämisestä ja syventämisestä sekä ylikansallisen budjettikurin ja taloudellisen koordinaation vahvistamisesta

erityisesti luottamuksensuojan osalta verovelvollisten oikeusturva edellyttäisi oikeuskäytännön kehittämistä ja myös viranomaiskäytännön uudelleenarviointia ja parempaa valvontaa

tämän mittaluokan julkisen sektorin alasajolinjaukset ovat aivan käsittämättömiä hallitukselta jossa molemmat vasemmistopuolueet ovat mukana

jos tällaiset kuluerät eivät mahdu laskelmiin ja kehyksiin niin voin vain sanoa ettei vanhojen ihmisten määrän kasvukaan mahdu kehyksiin

sopimuksella ja eduskunnan budjettivallan merkittävillä rajoituksilla luodaan rakenteita myös myöhemmin toteutettaville toimivallan siirroille jäsenmailta unionille

puhemies

puhemies

hallitus kuvittelee kannustavansa verolahjoin investointeja kun samaan aikaan voittoa tuottavien suuryritysten osingot ovat pysyneet korkealla tasolla ja investointien virta on suuntautunut jo vuosia muualle kuin suomeen

vasenryhmä pitää keskustan esittämää välikysymystä perusteltuna ja perspektiiviltään laaja alaisena muun muassa omaishoidon kehittämisvaatimukset ovat vasemmiston linjan mukaisia jo useiden eduskuntakausien ajalta

olennainen osa sopimusta on myös se kansallinen lainsäädäntö joka on pakko tuoda eduskunnalle hyväksyttäväksi sopimuksen ratifioinnin yhteydessä

vasenryhmä yhtyy edustaja rehulan esittämään epäluottamuslauseeseen

hallitus jatkaa edelleenkin suurkuntahanketta sosiaali ja terveyspalvelujen keskittämistä ja yksityistämistä sekä valmistelee peruspalveluohjelman korvaamista kuntien pakkopaidalla entistä kireämpään talousraamiin sitovalla ohjausjärjestelmällä

eduskunnan nyt äänestäen hyväksymät pykälänmuutokset tarkoittavat että tuloverolaissa hyväksytään muun muassa lounais suomen veroviraston takautuvasti muuttama tulkintalinja

eun jäsenmaissa sopimus on kiivaan väittelyn ja kansanäänestysten kohteena mutta suomessa sopimuksen valmistelulausunnot nyhdettiin kiireellä eduskunnan valiokunnilta joulutauon aikana ilman että yksikään eduskuntaryhmä saattoi perusteellisesti ja kattavasti muodostaa siihen kantansa

uusien työpaikkojen luomisen sijasta rakenneohjelma karsii valtion ja kuntien työpaikkoja se heikentää nuorten työttömyysturvaa lisää sanktioita työttömille rajoittaa vuorotteluvapaan käyttöä ja jatkaa työmarkkinatuen rahoituksen siirtämistä kunnille

niille ei voida maksaa verottomia matkakustannusten korvauksia ja jos työnantaja hankkii komennustyöntekijälle tilapäismajoituksen siitä muodostuu hänelle verotettava asunto etu

tässä onkin todellinen megaluokan rakenteellinen ongelma